ministeri anttilan kanssa on sovittu että kun muun muassa seuraava mansikan väärennys siis esimerkiksi eun ulkopuolelta tulevan erän siirtäminen kotimaisiin laatikkoihin tulee minun tietooni niin soitan hänelle ja kahdessa minuutissa tieto on myös eviralla ja tarkastajat lähtevät liikkeelle

tässä suhteessa haluan olla luottavaisempi kuin viime kaudella jolloin itse hallituspuolueen jäsenenä tein tuon aloitteen että nyt se viedään eteenpäin

eli

herra puhemies

keskusta kannattaa aina vapaaehtoisia kuntaliitoksia kun kuntalaiset ovat sitä mieltä mutta me emme kannata pakkoliitoksia tulkoon se selväksi ei myöskään pääkaupunkiseudulla kuten ei muuallakaan maassa

se että suomi on euroopan unionin jäsen ja nyt se mainitaan aiemmin todettiin että jääkööt auki on johdonmukaista

näin oli myös euroopan unionin jäsenyys kansanäänestyksessä ja se jäsenyys sai sen oikeutuksensa tuon kansanäänestyksen pohjalta

herra puhemies tämä on kansallinen kysymys tämä on valtiollinen kysymys ja tässä mielessä toivon kyllä että eduskunnassa tämä hallitusoppositio kysymys ei ole se joka nyt sitten mielipiteitä vie johonkin suuntaan

koska kuitenkin myös perustuslaissa viitataan euroopan unioniin niin nyt myös tuo jäsenyys on sitten mainittu perustuslaissa mutta sillä ei ole vaikutusta siihen voiko suomi joskus erota myös euroopan unionista

jos suomen puolustusvoimia ei tue kansakunta niin meillä ei ole meidän nykyiseen järjestelmäämme pohjaavaa puolustusjärjestelmää

lopuksi haluan vielä todeta että käsittääkseni suomella on voimassa oleva nootti venäjän suuntaan tästä asiasta mutta venäjä ei ole vastannut siihen

tässä mielessä kyllä tämä liikenne ja viestintävaliokunnan kannanotto johonka nyt sitten vastalauseen myötä sekä keskustan edustajat valiokunnassa että perussuomalaiset ovat yhtyneet ja tältä pohjalta varmasti tullaan äänestämäänkin on järkevä ja sehän lähtee todellakin siitä että työaikakirjanpidon pitämisvelvollisuudesta luovutaan ja tarkkailu perustetaan ajopiirturin tietoon

sen vuoksi sanon myös että nämä ulko ja turvallisuuspoliittiset selonteot ovat olleet erittäin hyviä ja niitä tulee jatkaakin vaikka päinvastoin muitakin mielipiteitä on esitetty koska näillä luodaan pitkällä tähtäimellä suomen ulkopolitiikalle turvallisuuspolitiikalle pohja ja sitä kautta myös meidän armeija pystyy järjestämään omat asiansa kuntoon

tämä lakialoite koskettaa tietysti hyvin monia muitakin maita mutta valtiojohto on kuitenkin asiassa toiminut ja reagoinut mutta selkeitä vastauksia ei ole tullut

arvoisa rouva puhemies

nootilla toki ei ole sitä merkitystä kuin me pääsääntöisesti muistamme olleen niin sanottuina liekö olleet vanhoja hyviä aikoja vai mitä aikoja mutta kuitenkin tuolloin nooteilla oli suuri merkitys ja kansakunta hengitystään suorastaan pidätteli

se olisi järkevää se olisi käytännöllistä okei siinäkin on kahden vuoden piirturit sitten takataskussa kun se sorayrittäjä siellä sitten liikkuu eteenpäin

minulle jäivät viime kaudella mieleen ne tuhannet ja tuhannet kylmät linja autoasemat ja pysäkit ennen kaikkea teiden varsilla jotka menettivät tuon linja autoliikenteen ja ne ihmiset siinä samalla

ehkäpä tähän loppuun haluaisin todeta että ei eduskunnan siinä olen samaa mieltä tule päättää muiden palkoista ei edes omistakaan palkkioista

keskustelu

mutta olen pyrkinyt pohdiskelemaan mikä on ollut tasavallan presidentin ajatuksen lähtökohta mihin kaikkeen hän on halunnut tällä pyrkiä

edustaja arhinmäki teidänkin puolueen riveistä täällä salissa siis tuolla päätalon salissa sanottiin että ei kannata tyhjillä linja autovuoroilla ajaa

ylipainoa varten ystävänpäiväristuksen kuudes osia puimisen asteelle tuottamiselle tänä vuonna todennäköisyys toinen helmikuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistuntoon tämä hyväksytyn

ja silloin tietysti on pakko miettiä sitä mikä on talouden lainalaisuus eli ovatko korkeat nimellispalkkiot tärkeämpiä kuin se käteen jäävä osuus

pelkään kuitenkin että tästä laista on tulossa juuri sellainen että työsuojeluviranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus lähteä puuttumaan tähän ja jos sitä kahden vuoden kirjanpitoa ei löydy niin kyllä se kuljettajayrittäjäparka on sitten jossakin ongelmissa

en minä ole esittänyt palkkojen alentamista eikä sitä ole esittänyt keskustakaan niin että ei pidä antaa nyt väärää lausuntoa ei lähimmäisestäkään eikä oppositiopuolueen edustajastakaan

kun edustaja lindtman te sanoitte että tämän hallituksen ja keskustan aikana ei tehdä muutosta nyt se tulee juuri näiden investointien kautta

panostamme teihin rautateihin toisin kuin teidän hallituskautenne aikana

tässä mielessä kyllä katson että tämä liikenne ja viestintävaliokunnan tekemä alkuperäinen kannanotto johonka sitten keskusta ja perussuomalaiset ovat vastalauseessaan yhtyneet on mielestäni se pohja jonka pohjalta eduskunnan tulisi tämä päätös myös tehdä

myös teollisuudella pitää olla tietämys siitä millaisella palkkatasolla suomessa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä toimitaan

pääministeri katainen valtiovarainministeri urpilainen te puhutte sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

miten sitä toteutetaan samalla kun verotusta kiristetään ja esimerkiksi juuri ruuan ja lääkkeiden arvonlisäverotusta ei lasketa

kun valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostossa tämän kauden aikana on saanut kuunnella asiantuntijoita koko suomalaisen sivistyssektorin talouden kehityksestä niin kyllä herra puhemies on pakko todeta että enpä näiden kausien aikana ole yhtä synkkää puheenvuorosarjaa voinut kuulla kuin mitkä nyt on kuultu näiden vuosien aikana tämän vaalikauden loppuun erityisesti painottuen

jäi jotenkin soimaan ilmaan että onko sitten ollut usein tilanteita että tuota tietoa ei ole saatu riittävästi

eihän voi olla niin että eduskunta toimii jälkikäteisenä tiedonannon ja saannin kohteena vaan hallituksen politiikassa jo hallitusohjelmastakin alkaen mutta myös muussakin politiikanteossa ja valtioiden välisissä suhteissa totta kai täytyy suurella valiokunnalla ulkoasiainvaliokunnalla ja toivon mukaan myös esimerkiksi kun puhutaan vaikka kreikka päätöksestä ja muista vastaavista valtiovarainvaliokunnalla olla siinä keskeisempi rooli koska puhutaan samalla myös valtiontaloudesta

toki kaikki muutkin koulutuksen sektorit ovat tällä hetkellä talouden valinkauhan alla ja arvioinnissa mukana

mutta erityisesti vapaasta sivistystyöstä on kyllä pakko todeta että ne hätähuudot ovat hyvin konkreettisia

kun ei ole ollut joko lukio opintojen jälkeen tai eri vaiheissa mitä kullakin ihmisellä on muuta hyvää paikkaa niin kansanopistot ovat sen muodostaneet

on kyllä pakko ihmetellä että vaikka tänään käsitellään perustuslakia jota perustuslakivaliokunta on hoitanut hyvin eräissä muissa asioissa näyttää olevan niin että valiokunta vuotaa kuin seula

näin ollen sekä kansanopistokenttä että laajemmaltikin vielä koko vapaa sivistystyö kansalaisopistotoiminta mukaan lukien ovat muodostaneet suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin tärkeän ja merkittävän kohdan

kun te olitte ministerinä niin silloin tietysti nämä tämän hallituksen ja silloisen edellisen hallituksen kataisen hallituksen kehityskäyrät laitettiin liikkeelle

muun muassa tässä valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämisratkaisussa taisi kulua pari tuntia kun julkisuudessa oli tieto

ihan mieli tekisi kysyä että jos nyt arvioidaan tämän hetken talouden tilaa niin näettekö te sen todellakin niin että kansanopisto ja kansalaisopisto ja koko vapaan sivistystyön sektori on sillä lailla kuosissa ja pelastettu että se pystyy myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä toimimaan ihan ympäri maata

eduskunnan ja valiokuntien pitää osoittaa myös oma luottamuksensa mutta tietoa pitää ilman muuta saada ja se on myös yksi osa tätä parlamentarismia aivan keskeinen osa

arvoisa rouva puhemies

se kun oppositio nyt tavallaan huutaa tietyllä lailla ongelmien ääressä ei ole kuitenkaan ratkaisu niihin asioihin mihin hallitus haluaa vastauksia

ne ovat kipeitä mutta uskon että kansakunta on valmis ne kokemaan koska näkee sen tulevaisuuden niin että me pystymme pärjäämään tulevaisuudessa paremmin

ja kun tästä jätettävästä velasta on puhuttu niin kyllähän se tosiasiallisesti on niin että jos tämä valtionvelan ja julkisen talouden velan kasvu jatkuu näin niin kyllähän ne ovat tulevat sukupolvet jotka maksavat sen velan pois

eikä siinä silloin auta koulutuskaan se on nähty kreikassa ja sen vuoksi taloutta on laitettava kerta kaikkiaan kuntoon juuri hallituksen toimenpiteillä

kun edustaja gustaffson täällä ryhtyi tuomariksi ja jakamaan keltaisia kortteja jo niin haluan kyllä tähän jalkapalloteemaan todeta että äänestäjät jakoivat viime eduskuntavaaleissa sdplle punaisen kortin

ihan loppuun vielä jatkan tuosta aiheesta että varmaan on juuri näin ja toivottavasti joskus niitä yksinvaltaisia otteita eri ministereilläkin pystyisi olemaan

nykyisen opetusministerin aikaan kun puhutaan vaikka lukioverkosta hallituksella on kuitenkin suunnitelmat lukioverkon supistamisesta

sirnölle sen että kun jäsenyyttä euroopan unioniin haettiin niin sehän valmisteltiin tietystikin hallituksen toimesta ja tuon hakemuksen jälkeen järjestettiin kansanäänestys

yhtä aikaa sitten kun tehdään sekä kehyspäätösten että budjettilinjausten mukaisia ratkaisuja ja ohjataan lukioita joko yhdistymään tai lukioverkkoa pienentämään ja samalla myös määrällisesti lukioita lopettamaan ministeri toivoo että älkää kuntapäättäjät lopettako lukioita

korttipelissä arvoisa puhemies nuo nokitukset olisivat bluffia yrityksissä ne merkitsisivät konkursseja mutta täällä eduskunnassa menojen lisäykset reitataan toiveena poliittisen kannatuksen kasvusta

eduskunta sitten sen kansanäänestyksen tuloksen pohjalta teki oman äänestysratkaisunsa

kuitenkin vastuun sysääminen kuntapäättäjille mielestäni on vähintäänkin epäreilua koska siinähän valtio ohjaa mutta sitten kuntapäättäjille sanotaan että älkää lakkauttako lukioita

tämä on oleellinen kysymys jotta luotetaan suomen tulevaisuuteen saamaan suomi nousuun

ja on ilman muuta selvää että samalla lailla toimitaan silloin kun on kyseessä joku muu kansanäänestys totta kai se pitää valmistella ensin

ei se tapahdu itsekseen

mutta oleellista on että hallituspolitiikalla on uskottava johdonmukainen linja ja julkisen talouden suunnitelma sitä edustaa

arvoisa herra puhemies

lukiot ovat yksi tärkeä osa suomalaista sivistystoimea ja muodostavat kunnissa tietyllä lailla jopa sen koulutuksen keskiön ja aivan keskeisimmän osan yhtenäiskoulumallit ja muut mukaan lukien

sitten on tämä vapaa sivistystyö siinä ympärillä ja tämä kokonaisuus on tietysti sellainen että eivät siinä kunta ja valtio toisistaan irti pääse

matti vanhasen toinen hallitus ei tule jättämään sotilaallisen liittoutumisen osalta esitystä

suuret uudistukset on laitettu valmisteluun ilman parlamentaarista asioiden käsittelyä ja valmistelua ja tässä sitä sitten ollaan siis sama asia pätee niin kuntauudistukseen vaalipiiriuudistukseen kuin myös puolustusvoimauudistukseen

se ei mielestäni ole ihan reilua peliä

itsekin kannatan kansanäänestystä mutta en niin että se kulkee näin lakiehdotuksen pohjalta jossa varmaan teknisestikin on toivomisen varaa kuten aloitteentekijäkin on itse kertonut ei se näin voi mennä vaan sen täytyy kulkea juuri samalla lailla valmistelun pohjalta

kun tänään olemme saaneet kuunnella helsingissä pidetyn kuntakierroksen saldoa niin ei sieltä kovin paljon taputuksia hallitukselle ole tullut

näissä asioissa siis näissä kolmessa edellä mainitussa suuressa kysymyksessä on aina paikallaan ja erityisesti silloin kun puhutaan isänmaan puolustuk seen liittyvistä kysymyksistä että koko kansa siis poliittinen järjestelmä eduskunta on siinä laajasti mukana

valtiovarainvaliokunnassa on tapa kuulla monenlaisia asiantuntijoita

mitä sitten arvoisa puhemies tulee tähän sotilaalliseen liittoutumiseen josta nyt eräät puhujat ovat keskustelleet tämän keskustelun aikana vaikkei se aiheeseen kuulukaan niin ymmärrän että itse asiassa aloitteentekijän todellinen tarkoitus on nostaa esille sotilaallinen liittoutuminen keskusteluun aikana jolloin on monenlaisia mielipiteitä ja kuten ed

biotalous pitää nähdä kokonaisuudessaan ja tässä suhteessa se on ehkäpä aivan ykköskysymys tässä hallituksen kärkihankekokonaisuudessa

tässä suhteessa tämän asian käsittely on lähtenyt kulkemaan jo väärällä lailla eteenpäin tai ainakin niin että siinä on rikottu ne entiset periaatteet joidenka pohjalta tämä on tehty

valtiovarainvaliokunnan linjaus ei kuitenkaan tapahdu huutoäänestyksellä eikä sillä perusteella kuinka monta ääntä on milläkin perusteella mihinkin asiaan esitetty vaan linja kulkee sen talouden mukaan mikä katsotaan oikeaksi

arvoisa herra puhemies

rajamäki tuossa varmaan harjoitteli vähän vappupuheita tai ehkäpä varapuheenjohtajaehdokkuuspuheenvuoroja tämän aiheen tiimoilta joka on toki laajentunut nyt sitten näistä käsittelyssä olevista pykälistä huomattavasti laajemmalti käsittelemään sekä työperäistä maahanmuuttoa että toki myös turvapaikkakeinotteluasiaa

viime vaalikaudella erityisesti kokoomuksen taholta sanottiin muun muassa ministeri häkämies lausui sen jo etukäteen että selontekoa ei puolustusasioista tarvittaisi ollenkaan ja tämä lähtökohtaisesti jo kuvasti sitä että eduskunta halutaan ohittaa suurissa päätöksissä

herra puhemies

sirnö sanoitte hallituksenkin taholta on tullut kaikenlaisia heittoja

itse olen ollut kaiken aikaa meidän oman puolustuksemme nykyisen järjestelmän kannalla yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan järjestelmän kannalla ja niin että koko maata puolustetaan

me joudumme tekemään rakenteellisia uudistuksia

kun täällä puhuttiin niistä tuotteista eivät ne käy maailmalle kaupaksi jos niitä ei pystytä myymään joko edullisemmin tai vaikkapa parempana

ihan haluan todeta alkuun sen että turvapaikkakeinottelua esiintyy ja siinä suomen lainsäädäntöä tulee kehittää niinpäin että tuo keinottelu tulee väistymään ja siitä päästään sitten eroon koska se on myös ihmisoikeuskysymys

siksi minä olen määrätietoisesti tehnyt työtä myös sen eteen että meidän armeijamme määrärahat säilytetään päinvastoin kuin vasemmistoliiton ryhmä joka on ollut joka vuosi esittämässä meidän armeijamme määrärahojen alentamista

se että uudenmaan prikaatin asema käsitellään uudelleen presidentin ja ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa ei ole vastaus siihen luottamuspulaan mikä nyt on syntynyt ainakin ministeri wallinin ja eduskunnan välille

silloin kun on todellisia turvapaikanhakijoita he myös sitten sotkeentuvat tähän suureen massaan ja näin ollen me emme pysty vastaamaan siihen huutoon mihin suomi on todella halunnut vastata

taloudelliset erot ovat ilmiselviä asioita euroopassakin myös eu maiden sisällä ja tässä mielessä kun tietyt maat ovat liittyneet myös eun jäseniksi on katsottava että turvapaikkahakumenettelyä on nopeutettava ja katsottava jopa onko sitten oikeutettua ylipäätänsäkään hakea niillä kriteereillä turvapaikkaa mitä tänä päivänä tapahtuu